mielestäni alkoholiverotuksen osalta pitäisi pyrkiä siihen että verolla koottaisiin kokoon kaikki ne haittavaikutukset mitä ne maksavat

haluan sitä että koulussa voitaisiin palata tasoryhmiin sikäli kuin se on kuntakokojen ja koulujen koon kannalta mielekästä ja edistää opetusta joka kannustaisi ja motivoisi oppilaita ja sitä kautta opettajienkin työyhteisö voisi olla helpompi

internet on tullut tässä avuksi nuoremmalle polvelle mutta kyllä kysyy paljon maantiedon tuntemusta ja muutakin tuntemusta että löytää ne reitit joita tällä hetkellä on olemassa

ja nämä asiat mitkä ovat olleet selviä puutteita kotietsinnän toimittamisessa nykyisten lakien mukaan tietysti tulee voida korjata

nyt jos muodostuu laajoja alueita kun seudullinen ainut ambulanssi on ajossa ja lähimmät ambulanssit ovat maakuntakeskuksissa niin hätätilanteen tullen voi tulla liian pitkiä viiveitä

tätä on tietysti vähän vaikea laskea mutta mitä voidaan kohtuudella laskea alkoholista johtuviksihaitoiksi ne minusta olisi ihan kohtuullista että niitä haittoja jotka voidaan kohtuudella laskea alkoholista johtuviksi vastaava summa koottaisiin erilaisina alkoholiveroina myöskin yhteiskunnalle

toivon että kun nyt tämä romuajoneuvolaki tässä muuttuu selvitetään se missä määrin näissä autoissa on varastettuja ajoneuvoja ja toivon että tätä kautta mahdollisimman pikaisessa vaiheessa viranomaiset jotka liikkuvat partiointimatkoillaan maanteillä kiinnittäisivät näihin enemmälti huomiota jotta autovarkaudet saataisiin mahdollisimman pian selville ja samalla sitten jos on kysymys tahallaan hyljätystä ajoneuvosta ryhdyttäisiin nopeammin toimiin

käytännön opetustyö on aina eri asia ja siellä ovat ne omat arjen pulmat

samoin tarvittaisiin sitä että sekä vr että linja autoyrittäjät olisivat valmiit tiedottamaan matkustavalle yleisölle siitä kuinka voi jatkaa sitten eteenpäin saavuttuaan johonkin paikkaan

pulliainen viittasi nämä erilaiset kemera lakien veronhuojennukset ja siellä olevat de minimis pykälät on sitten oma viidakkonsa joka pitäisi selkeyttää niin että metsäammattilaiset tietäisivät mitenkä lait toimivat jotta myös puun myyjät ja metsänomistajat ja puun ostajat voisivat tietää

esimerkiksi haapamäeltä oli vanhastaan erinomaisen hyvä yhteys tuolla mainitsemallani vuorolla haapamäkiäänekoski sisä suomeen

samoin kiinnitän huomiota siihen että kun tien ohessa on ilmeisesti kolaroituneita autoja niin nämä mahdollisimman nopeasti myöskin siirrettäisiin pois koska muilla tienkäyttäjillä saattaa olla huoli onko juuri sattunut onnettomuus vai mistä tässä on

elikkä tuon vakavan huolen esille juuri siitä että meillä olisi tasainen saatavuus ambulansseille ja haluan puolustaa juuri perheyrittäjiä myös tässä toiminnassa kovan kilpailun keskellä ja haluan että myös ensivasteyksiköillä olisi riittävät varusteet ja valmiudet

toivonkin että bioenergiapuulle saataisiin vaikka tilapäisesti jotta meidän bioenergian käyttömme todella lisääntyisi arvonlisäverovapaus niin halolle hakkeelle pelletille kuin briketille jotta meidän metsämme tulisivat kuntoon hyvään kasvavaan kuntoon ja samalla voisimme lähentyä loitontumisen asemesta niitä bioenergiatavoitteita joihin olemme sitoutuneet ja parantaa kotimaista energiaomavaraisuuttamme

ihmiset eivät tienneet kuinka hyvä vuoro tuo on

iltakuuden maissa junat saapuvat idästä etelästä ja pohjoisesta ja samoin bussejakin tulee kolme kappaletta mutta ainoastaan yksi näistä vuoroista käy rautatieaseman kautta

omalla kotiseudullani näin on varsin hyvin

yleisin keskustelu on päätynyt tähän siirrytään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi rakennuksen sisällä myytin mukaista tämä vaikeus ensimmäinen käsittely

arvoisa puhemies

näin ollen ensivaste on tärkeässä asemassa mutta silloin tarvittaisiin myös jatkuvaa henkilöstön kouluttamista

lähde keskustelua varten esitellään päivät neljäsosia voimistelusta ja ottaa jopa sillä että lakiin valiokuntaan asia pantiin pöydälle yhdestoista lokakuuta kahdeksan kyydissä täysistunnossa keskustelu ministerin kaksi jukka hartosen ja puhemies eivät kansanedustajat

ei siinä mitään erinomaisen hyviä konsultteja tarvita normaali yrittäjävetoinen tiedottaminen riittää ja yhteyksistä kertominen kuten aikoinaan on tehty

heittäisin pohdittavaksi kysymyksen voisiko ensivaste riittävän koulutuksen omaavalla henkilökunnalla ja riittävällä kalustolla varustettuna tarvittaessa myös hoitaa potilaan kuljetuksen

arvoisa puhemies

hallitus antaa eduskunnalle esityksen jolla ihmisen sikiön alkion ja perimän suojaa koskevat vankeusuhkaisi rangaistus saa ne kootaan rikoslakiin

ehkä brittiläinen vaalijärjestelmä saattaisi olla hyvinkin harkitsemiskelpoinen

arvoisa puhemies

haluan että meillä olisi kaikkialla maassa mahdollisimman nopea ensihoito ambulanssin saatavuus ja hyvin varustetut ensivasteet

samalla vanhentuneet sikiön lähettämistä koskevat rangaistussäännökset korvataan uusilla säännöksillä ja kohtuullistetaan nykyaikaisemmalle tasolle

se että meillä on perheyrittäjäpohjainen linja autoliikenne takaa myös sen että yrittäjät pystyvät tarjoamaan mielekkäitä työaikoja siten että työajat voidaan täyttää myös niillä niin sanotusti heikommin kannattavilla päivävuoroilla jolloin työmatka ja koululaisliikennettä on vähemmän mutta työajat muodostuvat mielekkäiksi

tässä tuomioistuimen mukaantulossa asian käsittelyprosessiin saattaa olla se käytännön vai keus että se saattaa jonkun verran käytännössä kuitenkin kestää vaikka tiedän hyvin että tuo mioistuimelta kiireellisissä tapauksissa ratkaisu saadaan päivystysluonteisesti

siinä maa on jaettu yhtä moneen vaalialueeseen kuin on valittavia parlamentaarikkoja yhden parlamentaarikon alueisiin

tarkoituksena on saattaa rikosuko kuhat nykyistä näkyvämmäksi keskittämällä rikoslakiin rikoslain kokonaisuudistuksessa omaksutulla tavalla

hyvät kollegat varmasti muistutetaan että viimeisiä rippeitä mutta viimeiset reilut kymmenen vuotta on kuluku luvulta koottu suomessa rikoslaki yhtenäisen järjestelmän ff ja niin että pääsääntöisesti kaikki rikokset pitäisi löytyä rikoslaista eikä niinkuin muinoin oli että hyvin monissa erityislaeissa oli myös aika pitkällekin meneviä kriminalisointeja idästä

mutta helposti saattaa tulla kynnys että poliisi ei välttämättä lähde tuomioistuinta vaivaamaan ja saattaa olla että jotkut rikokset eivät tule selvitettyä tai selvitystyö viivästyy pahimmassa tapauksessa rikos jatkuu tai tulee toteutumaan

arvoisa puhemies

sitä vastoin nyt tehty esitys tavoittelee tietysti tasa arvoa yhdestä näkökulmasta mutta samalla hylkää toisen

mutta toivon että tämä mahdollisuus on kunnilla edelleenkin että joukkoliikennettä yleistä liikennettä järjesteltäessä kuullaan kuntia

kun keski suomessa on lopetettu joutsan verotoimisto keuruun ja äänekosken verotoimistot lopetetaan lähiviikkojen aikana jämsän ja saarijärven maistraatit lopetetaan on keski suomen liiton toimesta laskettu hiilijalanjälki mitä tulee hiiltä lisää kun ensinnä virastojen toimipaikoissa työskennelleet virkailijat menevät autolla maakuntakeskukseen tekemään päivän työn ja sitten heidän perässään tulevat ne asiakkaat jotka aiemmin ovat asioineet seudullisissa toimipaikoissa

tässä prosessissa on ennen kaikkea kysymys rikoslain ulkopuolella oleviin erityislakeihin jäisivät vain sakolla rangaistavat

lähden siitä että tietyltä alueelta vaalipiiristä valitut edustajat ovat juuri sen vaalipiirin äänestäjien tahdon mukaan valittuja ja näen että meidän valtakunnassamme tulee kunnioittaa sitä tahtoa mikä vaalipiirin äänestäjillä on ollut

toivon että kunnissa olisi niitä henkilöitä jotka haluavat edistää kuntalaistensa parasta liikennemahdollisuuksien lisäämistä toivon mukaan

arvoisa rouva puhemies

voiton raskauden keskeyttäminen kesken keskeyttäminen anteeksi olisi kyseessä jos keskeytykselle ja ei ole aborttilain mukaista lupaa tai esimerkiksi silloin jos keskeytyksen tekijä ei ole siihen lain mukaan oikeutettu lääkäri törkeä teko voisi olla kyseessä jos keskeytyksellä aiheutetaan vakavaa vaaraa naisen hengelle tai terveydelle tai jos rikos tehdään vastoin naisen tahtoa rangaistus pelotteiden tarkoituksena on vaikuttaa erityisesti lääkärin koulutusta vailla olevien puoskarien toimin

näkisin että käskyn kotietsintään tulisi olla kuitenkin sen verran korkealla poliisitasolla että se olisi siellä operatiivisesti välittömästi kaikkina vuorokauden aikoina toteutettavissa

valitettavasti meillä asiat ovat koskeneet pääsääntöisesti vuorojen lopettamisia mutta pitäisi päästä siihen että liikennettä kehitettäisiin myös palvelutarjontaa lisäämällä ja palveluja joukkoliikenteessä yleisessä liikenteessä lisäämällä

vaalipiirejä voidaan tosin muodostaa ja kehittää ja mielekkäät vaalipiirit ovat aina pohtimisen arvoinen asia

keskustelu on nyt päätynyt tyttö ui myös neuvoteltu syvästä niitä asioita laki

tai jos siinä vei vielä myöhemmin aamuyöllä kello neljän jälkeen kirjeen itään päin lähtevään junaan niin se ennätti vielä kaukana itä suomessa seuraavan aamun jakeluun

samoin niin hyvää kuin on tämä maakunnallinen päätäntä asioissa vaarana on se ja tämä koskee erityisesti junaliikennettä että ei nähdä maakuntien välisiä yhteyksiä

siksi en voi hyväksyä sitä että puoluepolitiikka kävelee ohi alueellisen tahtotilan

pöydälle panoa varten

esimerkiksi ennen kymmenesosien voimistelusta ja päättäneen

keski suomen liitto on laskenut että vuodessa tämä tekee huomattavan tonnimäärän hiilidioksidia jotenka tämä näkemys mikä on hyvin paljon ohjannut ilmastopoliittista keskustelua on todella konkretisoitu hiilitonneiksi näitten tuottavuusohjelman perusteella lakkautettavien ja lakkautettujen virastojen aiheuttamien lisäasiointimatkojen myötä jossa yhteydessä eivät myöskään mitkään palkkamenot ole vähentyneet vaan on tullut vain ongelmia kaikille

esityksen mukaan laittomasta raskauden keskeyttämisestä voitaisiin tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta ja törkeästä teosta enintään neljä vuotta vankeutta

edelleen pidän tavoitteena sitä että jokaisen on ymmärrettävä se laskutapa millä valinta tapahtuu

kahdeskymmeneskuudes yhdettätoista pidettävä istunto hyväksytyn hyväksyttyään p e korea nuorten ystävät yli sataisi ja sen osalta ponnistelusta jarruttaa miten peli molemmista pöydälle

arvoisa puhemies

esimerkiksi kun olen haapamäeltä joka on vanha perinteinen risteysasemapaikkakunta on välttämätöntä että junayhteydet toimivat kaikkiin liikennöitäviin suuntiin

tätä lakia haluan tarkastella ennen kaikkea periaatteellisesta näkökulmasta ketä kansanedustajat edustavat

mutta aloitteessani halusin kiinnittää toimipaikkaverkostoon nimenomaan voimakkaasti huomiota koska nyt jo itellan taholta naureskellaan että kun teette kuntaliitoksen niin sitten meidän ei tarvitse enää kysellä missä pidämme teidän alueellanne postia

myös yritys olisi edelleen rangaistava

meidän nykyinen järjestelmämme dhondtin järjestelmä on sellainen että sen tajuaa jo jokainen kansa tai peruskoulun käynytkin

nykyisin enimmäisrangaistus sikiö lähettämisestä on kahdeksan vuotta vankeutta mutta tältä osin tämänkaltaisia rangaistuksia ei ole laadittu eikä

mutta kun asioita järjestelevät maakunnalliset liitot ne käsittelevät kukin kuin pistoraiteina tätä ratakokonaisuutta ja silloin ei välttämättä enää nähdäkään vaihtoyhteyksien merkitystä

tarkastelunäkökulmia voi olla useitakin

arvoisa puhemies

kun suomea houkuteltiin euroopan unionin jäseneksi ei kerrottu mitään että tällaisia suomalaista maataloutta ja maanomistusta koskettavia ongelmia voi olla tulossa esille kuten ei kerrottu sitäkään että meidän pitää sietää maassamme suurpetoja

arvoisa puhemies

enää pitkään pitkään aikaan naisen itsensä tekemä raskauden keskeyttäminen ei olisi enää rangaistava rikoslain mukaan mutta sen sijaan nainen voitaisiin tuomita sakko raskauden keskeyttämisestä annetun lain rikkomisesta

sitten tulee kysymys paikallisuudesta alueellisuudesta joka voi olla maakunta maakunta voi olla sama kuin vaalipiiri mutta eräät vaalipiirit sisältävät useita maakuntia

joskus marraskuuta kello kolmetoista

valto kosken esille tuomiin ajatuksiin ja eräs yksityiskohta joka tuolta puheesta nousi liittyy näihin peliriippuvaisiin henkilöihin

näitä maaseudun harvaanasuttujen kylien liitännäispalveluja joita postinjakajien toimiin voisi liittää voisivat olla vaikkapa ruoantuontipalvelut sieltä kyläkoululta tai jostakin muualta asukkaille vanhuksille

arvoisa puhemies

kun menemme nyt esitettyyn malliin jonka tämä esitys hyvää tarkoittaessaan esille tuo niin minä väitän että ani harva kansanedustajakaan pystyy tajuamaan mitenkä se tapahtuu ja vaikka vielä tajuaisi niin jäisi tunto siitä että tämä ei nyt mennyt oikein

toivon että yleistä liikennettä halutaan kehittää liikennettä lisäävään suuntaan matkustajia houkuttelevaan suuntaan ja että nämä työmatkaliikennealennukset opiskelija alennukset invalidialennukset edelleen voivat olla väline jolla ihmisiä saadaan entistä enemmän yleisen liikenteen käyttäjiksi

säännös tulisi sovellettavaksi vain vakavimmissa tapauksissa rikoslakiin koottaisiin lääketieteelliseen tutkimukseen ja hermes hedelmöityshoitoihin liittyviä rikoksia tässä samassa yhteydessä joita olisivat laiton alkion puuttuminen laiton perimään puuttuminen laita sukusolujen käyttö ja lapseni identiteetin loukkaaminen rangaistussääntöjen säännöksiä täsmennetään ja yhdenmukaistetaan muun muassa siten että rikokset olisivat vain tahallisena rangaistavia ennätyshoidossa alkioiden säilytysajan ylittäminen tulisi rangaistavaksi kuten on nykyisinkin alkioiden lääketieteellisessä tutkimuksessa siitä että vain tahallisena toimi nyt tekoina olisi kysymys rikoslaissa rangaistavasta toiminnasta ei seuraa etteikö sitten esimerkiksi yksittäiselle klinikalle tai muulle toimijalle joka myös tuottamuksella toimii väärin olisi seuraamuksen seuraamukset olisivat silloin hallinnollisia ammatti valvonnallisia mitä ilmeisimmin johtaisivat siihen että toiminta vaarantuu tai joutuu ainakin erittäin tarkan syynin alle mutta rikosoikeus astuu kuvioihin vasta sitten kun on kysymys tahallisesta toiminnasta

tämä on semmoinen pulma että tähän tulisi voida kiinnittää huomiota jotta niitä ihmisiä jotka ovat peliriippuvaisia voitaisiin auttaa

erityisesti ed

ne voisivat olla apteekkiasiointien toimittamista joissakin tapauksissa suorastaan kauppatilauksien toimittamisia varsinkin silloin jos posti toimii asiamiespostina kaupan yhteydessä

lukumäärä ei välttämättä ole kovin suuri näiden ongelmaisten kohdalla mutta yksilöiden kohdalla on aikamoinen tragedia että eläketulot tai muut palkkatulot menevät kaikki näihin erilaisiin peleihin ja silloin ihminen ajautuu sitten toimeentulo ongelmiin

eräs mielenkiintoinen näkökulma asian tarkasteluun voisi olla brittiläinen vaalitapa jossa maa on jaettu yhtä moneen vaalipiiriin kuin valitaan parlamentaarikkoja

on tavattoman arvokas asia että pääoppositiopuolue tuo näkemyksensä esille näin lakialoitteitten muodossa ja että niistä käydään keskustelua ja niitä aloitteita myös esitellään

seutulippukokeilusta meillä keurusseudulla on ollut erittäin hyvät kokemukset ja onneksi liikennettä on myös tarjolla

minä en tietenkään väheksy puolueita niillä on oma tärkeä tehtävänsä mutta tämänkaltaisessa asiassa katson että pitää nähdä asioita eri arvonäkökohdista käsin

kun kerran kielikurssin yhteydessä ihmettelin mitenkä tämä toimii vaikkapa suur lontoossa niin minulle vakuutettiin että suur lontookin on jaettu niin moneen vaalipiiriin että sielläkin tämä brittiläinen vaalitapa toteutuu

parlamentarismin kotimaassa englannin parlamentissahan hallituspuolue ja oppositiopuolue ovat vastakkain ja siitähän tämä oppositio nimi tulee vastakkain olevasta puolueesta

täällä edellinen puhuja viittasi juuri saksassa käytävään keskusteluun asiakohtaan liittyen ja totesi kuinka tämä monikulttuurisuus ei ole onnistunut

arvoisa puhemies

elikkä on aivan järkeenkäypä ja luonnollinen asia että peltoviljelyn tuet tulee liittää peltoon

aloitteen myötä on syntynyt erittäin hyvä elämän arkea koskeva keskustelu jonka toivon antavan pohjaa asian jatkokehittelylle sekä valiokunnassa jonne tämä aloite menee mutta myöskin tulevia hallitusohjelmia valmisteltaessa ja tulevan eduskunnan ja hallituksen työskentelyn pohjaksi erittäin hyviä inhimillisiä arjen ja elämän kysymyksiä mitä täällä on tullut esille

sitten on tuotu esille myöskin nämä epäpoliittiset kansalaisten muodostamat vaalilistat ja se että nekin voisivat koota ääniä valtakunnallisesti ja laskea niitä yhteen ja sitten saada näitä desimaaleilla tulevia paikkoja jos muita paikkoja eivät onnistuisi saamaan

on hyvä että näistä käydään keskustelua ja haluan tässä muutamalla sanalla elävöittää käytävää keskustelua

nythän saattaa olla sillä tavalla nykyisessä käytännössä johtuen äänestäjien äänestyskäyttäytymisestä ei vaalijärjestelmästä että kansanedustajat keskittyvät maakuntakeskuksiin ja maakuntien vaalipiirien reuna alueet jäävät ilman edustajia

täytyy muistaa se että jos kansalla itsellään on oma arvopohja oma kulttuuri omat perinteet sitä parempaa on silloin myöskin maahanmuuttajien asua tässä maassa

on erittäin hyvä että on kiinnitetty huomiota harmaaseen talouteen ja myös siihen ongelmaan että ulkolaisia työntekijöitä on jotka ovat työssä ilman että tästä sitten maksetaan asianmukaisia veroja

mitään keinotekoista monikulttuurisuutta ei pidä kuvitellakaan voitavan luoda mutta erilaiset kulttuurit voivat elää yhdessä silloin kun jokaisella on oma arvokas taustansa

tämä on vakava kysymys

joissakin vaikuttimena saattaa olla puhtaasti esimerkiksi maakunnallisuus näin voisi ajatella tällä hetkellä ei ehkä tämmöisiä ole mutta saattaisi tulla tai jotkut muut seikat

viime vaalikaudella olin ainut keski suomesta valittu jyvässeudun ulkopuolinen edustaja vaikka maakunnassa on monia vankkoja seutukuntia

lapset nuoret ovat yksilöllisiä myös sen suhteen milloinka he voivat kokea turvalliseksi olla yksin kotona

olen liikumme tunnetusti aika herkillä alueilla ja kovasti arvostan eduskunnan paneutumista näihin eettisesti tärkeisiin kysymyksiin pahoittelee tässä vaiheessa että edellinen keskustelu niin tärkeää oli miltei aika paljon aikaa ja olin jo myöhässä seuraavasta kokouksesta ja jouduin poistuin edustaja on

kantola toi täällä esille myös sen että eläkeläiset ovat tietty voimavara

me suomalaiset tarvitsisimme paljon enemmän omanarvontuntoa jotta me olisimme enemmän suomalaisia ja silloin myöskin muiden olisi parempi elää meidän kanssamme

ja varsinkin jos on sairautta kuumetta tai muuta sairautta jo tämän lisäksi olemassa aiemmin elämässä vammaisuutta niin silloin nämä joustavat yksilölliset ratkaisut joissa elämäntilanteet voitaisiin ottaa työelämässä huomioon ovat kaikki hyvin kannatettava kehitettäviä

saattaisi olla että näiltä listoilta tulisikin hyvin erilaisilta aatepohjilta lähtöisin olevia valintoja ja silloin saattaisi juuri näissä mennä sitten valinta pieleen

kiviranta toi niitä tilanteita esille miksikä peltoa on vuokrattu

eläkeläisten tulot ohjautuvat pääosin kotimarkkinoille kotimaan kysyntään ja juuri sen elvyttämisestähän on puhuttu ja sen elinvoimaisuus on välttämätöntä

oma seutukuntani oli vuosikymmeniä ilman kansanedustajaa johtuen siitä että oli hienompaa äänestää sitten maakuntakeskuksesta olevia ehdokkaita mutta se oli äänestäjien vaalitapa

mutta he ovat halunneet säilyttää maanomistuksen monistakin eri syistä tunnesyistä mutta myös niistä syistä että jos joku suvussa tulee jossakin vaiheessa peltoa viljelemään niin tuo monta kertaa itse kovalla työllä kuokan ja kirveen avullakin hevosvetoisella voimalla raivattu pelto usein monessa sukupolvessa omistettu pelto voi säilyä edelleen suvulla

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies